toisin kuin te äsken tuossa totesitte niin lakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat eivät suinkaan tyrmänneet näitä esityksiä mitä me tänään käsittelemme vaan puolustivat niitä

sen sijaan kyllä siellä asiantuntijoilta tuli huomioita myös juuri näistä asioista mitä äsken esitin tuolla pöntössä eli kaikkea emme saa vielä korjattua ja se vaatii erillisiä lakiesityksiä eduskunnalle muun muassa translain uudistamisen tai hedelmöityshoitolain uudistamisen äitiyslain suuntaiseksi

sitten haluaisin kysyä edustaja räsäseltä ja muutamilta muilta puhujilta tässä salissa ymmärrättekö te sen kuinka loukkaavalta sateenkaariperheissä olevista ihmisistä kuulostaa se kun te täällä arvostelette ja arvioitte sitä onko kahden samaa sukupuolta olevan pariskunnan perheen lapsilla hyvä olla vai ei

te olette kyllä valinneet että tähän talouden tasapainottamiseen osallistuvat kaikista pienituloisimmat ihmiset näihin talouden tasapainottamistoimiin osallistuvat kyllä koulutuskenttä korkeakoulut todella kovalla kädellä mutta samaan aikaan te ette ole valinneet sitä että vahvat ja varakkaat osallistuisivat jollakin tavalla näihin säästötalkoisiin

verotus ei ole millään tavalla osana näitä teidän talouden tasapainottamistoimenpiteitänne joten kun puhutte siitä että kaikki osallistuvat niin se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa

sen sijaan sdpn vaihtoehtobudjetista josta täällä on tänäänkin keskusteltu kyllä löytyy myös näitä verotuksellisia elementtejä nimenomaan oikeudenmukaisempia kohdentamisia verotuksen sisällä

hallituksen varhaiskasvatukseen esittämät leikkaukset kuten subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattaminen ovat paitsi lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta huonoja päätöksiä myös taloudellisesti järjettömiä

kuten tässä salissa on tänään useaan otteeseen todettu niin tänä päivänä varhaiskasvatuksesta säästetty euro maksaa yhteiskunnalle moninkertaisesti tulevaisuudessa ja vastaavasti tänään laitettu euro säästää tulevaisuudessa paljon

tämä säästö on pieni siihen nähden että päätös asettaa lapset eriarvoiseen asemaan vaikeuttaa sekä perheiden että päiväkotien arkea ja lisäksi tulee todennäköisesti maksamaan moninkertaisesti pitkällä aikavälillä lyhyen aikavälin säästöihin nähden

hallituksen pitäisi kuunnella asiassa varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja oikeusoppineita joiden palaute päivähoito oikeuden rajaamisesta on ollut varsin kriittistä

muun muassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies on todennut lausunnossaan ettei lapsia voi asettaa eriarvoiseen asemaan yksinomaan taloudellisten seikkojen kuten valtion ja kuntien säästötarpeiden takia koska se ei ole perusoikeuksien kannalta hyväksyttävä peruste

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen yksi keskeisimmistä ongelmista on juuri se että se asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja purkaa lapsen oikeuden yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen

käytännössä vanhempien sosiaalinen status kuten se ovatko vanhempi tai vanhemmat töissä vai eivät määrittäisi tulevaisuudessa sen onko lapsella oikeutta kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen vai ei

sen lisäksi että asia on periaatteellisesti merkittävä ja ongelmallinen se tulee myös hankaloittamaan päiväkotien perheiden ja lasten arkea hyvin konkreettisella tasolla

esimerkiksi osapäivälasten ryhmien koko voi olla huomattavasti suurempi kuin kokopäivälasten ryhmien koska osapäiväinen lapsi katsotaan laskennallisesti puolikkaaksi lapseksi päiväkotiryhmässä

jo nyt päivähoidon työntekijät ovat kuormittuneita ja nämä päätökset pahentavat tilannetta entisestään työntekijöillä kun on vain kaksi kättä

varhaiskasvatuksen ammattilaisista koostuva vain kaksi kättä työryhmä onkin laittanut kansanedustajille viestin jossa he ilmaisevat huolensa subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta

ryhmä havainnollistaa viestissään kymmenellä hyvin käytännönläheisellä esimerkillä mitä päätös tarkoittaa tavallisten perheiden ja päiväkotien työntekijöiden arjessa

sijaisuuksien vastaanottaminen käy hankalaksi koska harvassa paikassa on tarjolla töitä vain puoleksi päiväksi ja juuri siihen aikaan kun leenan hoitosopimus määrittää

äiti harkitsee työttömäksi jättäytymistä koska se luo turvallisemman arjen perheelle

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta luovuttiin viime hallituskaudella koska sillä tavoitellut säästöt todettiin pieniksi ja vastaavasti riskit taas suuriksi

subjektiivinen päivähoito oikeus on ollut tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille sillä se on tasannut koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa arvoisuutta ja ennalta ehkäissyt olemassa olevien ongelmien syvenemistä

hallituksen päätös leikata varhaiskasvatuksesta lisää lasten eriarvoisuutta hankaloittaa perheiden arkea kuormittaa päivähoidon työntekijöitä sekä lapsia lisää byrokratiaa ja tulee pitkällä aikavälillä taloudellisesti kalliiksi ja näiden lisäksi se vieläpä heikentää myös naisten työmarkkina asemaa ja sukupuolten välistä tasa arvoa

arvoisa puhemies

tämä kulunut vuosi on ollut meille suomalaisille monella tavalla hämmentävä osin jopa ahdistavakin että lennot myös meillä ollut paljon kipakkaakin keskustelua eri näkökulmista ja eriarvoista kyllä

päätös on yksinkertaisesti huono ja toivon todella niin lasten perheiden kuin päivähoidon työntekijöiden näkökulmasta että hallitukselta löytyy kykyä kuunnella asiantuntijoita ja ymmärrystä vetää tämä järjetön säästölakiesitys pois

arvoisa rouva puhemies

ministeri soini juuri ennen kuin marssi täältä salista ulos kysyi että mikä on tämä sosialidemokraattien ja opposition vaihtoehto

no minä mielelläni sen teille kerron

hallituksen budjettipoliittinen vaihtoehto tuntuu olevan leikkaaminen leikkaaminen ja leikkaaminen ja opposition vaihtoehto on se että laitetaan rahaa kasvuun ja työllisyyteen

meidän budjettimme vaihtoehtobudjettimme on realistinen

se ottaa vähemmän velkaa kuin mitä hallitus tekee ja me panostamme huomattavasti enemmän työllisyyteen kasvua edistäviin toimiin investointeihin tulevaisuuteen ja perumme näitä hallituksen hyvin epäoikeudenmukaisia leikkauksia

meillä on selkeä uskottava vaihtoehto ja todellakin toivon että niin ministeri soini valtiovarainministeri stubb kuin pääministeri sipilä ja hallituspuolueiden edustajat oikeasti perehtyvät tähän vaihtoehtobudjettiin lukevat sen niin että me voimme käydä asiallista keskustelua tässä salissa

arvoisa rouva puhemies

ihmettelen vain miten nämä leikkaukset muun muassa tähän nuorisotakuuseen työllisyyden rahoihin koulutukseen ja osaamiseen edistävät työllisyyttä saati nuortemme työllistymistä

paitsi että hallituksen päätökset leikata tulevaisuudesta lapsiltamme ja nuoriltamme ovat kylmiä arvovalintoja ne myös kertovat täydellisestä näköalattomuudesta siihen miten vastaamme työn ja elinkeinojemme rakennemuutokseen

hallituksen leikkauspolitiikka ei tule toimimaan kuten täällä useissa puheenvuoroissa on todettu tähän muun muassa andersson viittasi vaan johtaa päinvastaiseen lopputulokseen kuin mitä hallitus tavoittelee

arvoisa puhemies

tämä turvapaikanhakijatilanne on varmasti yllättänyt meistä monet ja on hyvä että tähän tilanteeseen on siitä huolimatta pystytty reagoimaan ja sitä on pystytty asianmukaisesti hoitamaan

kuitenkaan tämä turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen tai tämä turvapaikanhakuprosessien käsittelyhän ei ole ainoa asia mikä meillä tässä on käsillä vaan sen jälkeen koittaa vielä toinen maailma kun näille ihmisille jotka sitten oleskeluluvan saavat ja jotka turvapaikan saavat pitää kuntapaikat löytää ja todennäköisesti isot kaupungit tulevat olemaan merkittävässä roolissa tässä näiden ihmisten vastaanottamisessa ja kotouttamisessa

kysyisinkin ministeri orpolta minkälaista yhteistyötä ja yhteistyön syventämistä olette sisäministeriön ja temin kanssa joka siis hoitaa sitten tätä kotouttamisen puolta minkä tyyppistä yhteistyö aineyhteistyön syventämistä olette aikomassa tehdä niin että tämä kokonaisuus myös tämän jatkon osalta saadaan hoidettua asianmukaisesti

arvoisa puhemies

me käsittelemme tänään tärkeitä yhteiskunnallisia lakimuutoksia avioliittolain liitännäislakien muutoksia

pakko myös alkuun todeta kun itsekin istun lakivaliokunnassa että valiokunta teki erittäin hyvää työtä antaessaan tämän mietinnön eduskunnalle ja se on kiinnittänyt siinä tärkeisiin asioihin huomiota

raha ja resurssit ratkaisevat ne ratkaisevat myös sisältöä laatua ja niitä asioita mistä täällä on tänään puhuttu

ehkä edustaja tanukselle ja niikolle nyt tähän alkuun on todettava se että itse olen kasvanut sateenkaariperheessä ja voin vakuuttaa että myös tällaisissa perheissä joissa on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa lapsilla on täysi mahdollisuus kasvaa hyvässä ympäristössä saada rakastavat vanhemmat hyvää hoitoa huolenpitoa turvallinen kasvuympäristö

hallitus on kehysriihessään ja monessa yhteydessä kertonut että nyt on tulossa lisäpanostuksia

sitten aivan lopuksi haluaisin vielä kysyä

miten te oikein vastaatte niille yliopiston työntekijöille koulutuksen työntekijöille jotka nyt laitetaan näiden leikkausten pohjalta kortistoon

on erinomaisen tärkeä ja hieno asia että nyt vihdoin me korjaamme lainsäädännöstä sellaisia kohtia jotka ovat asettaneet perheet ja lapset eriarvoiseen asemaan toisiinsa nähden

tämä on erityisesti perheiden lasten näkökulmasta erittäin hyvä ja tarpeellinen uudistus

on hienoa että vihdoinkin yhteiskunta tunnustaa tällaiset perheet ja lapset yhdenvertaisiksi muiden perheiden kanssa

nämä liitännäislait ovat nyt eduskunnan käsittelyssä nämä ovat tarpeellisia

valiokunnalla sinänsä ei näihin ollut huomautettavaa hallituksen esitykseen näiltä osin mutta sen sijaan valiokunta kyllä nosti esiin omassa mietinnössään useita ongelmakohtia joita näihin liitännäislakeihin näidenkin jälkeen edelleen meidän lainsäädäntöömme jää

keskeisimmät huomiot liittyvät muun muassa juuri transsukupuolisten ihmisten asemaan suomessa

nyt näiden lakimuutosten myötä poistetaan vaatimus naimattomuudesta mutta edelleen meille jää yksi keskeinen ihmisoikeusongelma translakiin eli sterilisaatiovaatimus vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ihmisille jotka vahvistavat uuden korjatun sukupuolensa

tähän useat kansainväliset ihmisoikeustahot ovat ottaneet kantaa ja kiinnittäneet huomiota ja vaatineet että suomi korjaa tältä osin omaa lainsäädäntöänsä

meillä on tasan tarkkaan yksi ihmisryhmä keltä enää vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä ja se on sukupuolensa vahvistavat ihmiset silloin kun sukupuolta on korjattu

toinen keskeinen asia mihin valiokunta kiinnitti huomiota jonka esimerkiksi ojala niemelä äsken omassa puheenvuorossaan täällä nosti esiin on hedelmöityshoitolakiin jäävä epäkohta siitä että naispari ei voi saada hoitoa pariskuntana vaan vain toinen osapuoli voi saada hoitoa

tämä johtaa tilanteisiin muun muassa pahimmassa tapauksessa siihen että jos synnyttävä vanhempi kuolee synnytyksessä niin silloin lapsella ei juridisesti ole toista vanhempaa eli samaa sukupuolta olevat joutuvat käymään tämmöisen pitkän sisäisen adoption prosessin

tähän olisi mahdollisuus

tämä lakiesitys on valmis ja se korjaisi tämän epäkohdan eli tähän meillä on täydet välineet kun hallitus vain toisi eduskunnalle tästä esityksen

lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota myös joihinkin toisiin epäkohtiin joita edelleen lainsäädäntöömme jää näidenkin liitännäislakien jälkeen mutta nämä on mahdollista korjata sitten muussa lain käsittelyssä eli erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan omassa toiminnassa eli näitäkin voidaan vielä muuttaa

kun nämä vihdoin saapuvat eduskunnan käsittelyyn niin otamme jälleen merkittävän ison askeleen eteenpäin suomessa ihmisoikeuksien toteutumisessa

sinänsä olen pahoillani siitä että edustaja zyskowicz on pyrkinyt aktiivisesti ohjaamaan tätä keskustelua pois itse asiasta eli siitä mistä me tänään keskustelemme yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta eli indeksien jäädyttämisestä

mutta hän kuitenkin vaati puheenvuorossaan vastauksia nimenomaan sosialidemokraateilta liittyen siihen mistä ennen vaaleja puhuimme ja mitä nyt olemme puhuneet esimerkiksi tässä meidän vaihtoehtobudjetissamme

laadukas ja tasa arvoinen varhaiskasvatus on olennainen osa monien lasten ja perheiden arkea ja tähän asti on nähty että perheet ovat oman arkensa parhaita asiantuntijoita arvioimaan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tarpeen juuri oman perheensä ja lapsensa tilanteen näkökulmasta

oikeus subjektiiviseen ja yhdenvertaiseen varhaiskasvatukseen puretaan ja tulevaisuudessa määrittävänä tekijänä sille kenellä on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on vanhempien sosiaalinen status siis esimerkiksi se onko vanhempi työssä käyvä vai työtön

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisesta luovuttiin viime hallituskaudella koska sillä tavoitellut säästöt todettiin pieniksi ja vastaavasti riskit taas suuriksi

mutta sitten itse tästä asiasta eli koulutuksesta

se on juuri näin niin kuin täällä monessa hyvässä puheenvuorossa on todettu että kun me nyt säästämme koulutuksesta näin merkittävästi kuin mitä hallitus tekee kun me leikkaamme sieltä niin se on suoraan leikkaus tulevaisuudesta

subjektiivinen päivähoito oikeus on ollut tärkeä erityisesti heikompiosaisille perheille sillä se on tasannut koulutukseen ja tulotasoon liittyvää yhteiskunnallista epätasa arvoisuutta ja ennaltaehkäissyt olemassa olevien ongelmien syvenemistä

esimerkiksi nämä yliopistoihin korkeakoulukenttään kohdistuvat säästöt heikentävät meidän perustutkimuksen tekemisen edellytyksiä ja monet merkittävät innovaatiot ovat juuri syntyneet esimerkiksi perustutkimuksen pohjalle

eli vaikka me emme vielä tiedä mihin se tutkimus mitä esimerkiksi yliopistokentässä tehdään tulevaisuudessa johtaa niin se on ollut edesauttamassa monia niitä innovaatioita ja keksintöjä mistä tulevaisuuden kasvua on syntynyt

no säästölakina se on järjetön kuten täällä salissa on useaan kertaan osoitettu varhaiskasvatukseen panostaminen kun on yksi kannattavimmista investoinneista joita voimme yhteiskunnassa tehdä

muun muassa tämän vuoksi useat kunnat oma kotikuntani tampere mukaan luettuna ovat päättäneet etteivät aio rajoittaa subjektiivista päivähoito oikeutta tai kasvattaa ryhmäkokoja

tampereella ryhmäkokojen kasvattamista vastustivat lähes kaikki valtuustoryhmät myös hallituspuolueiden valtuutetut ja subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus kaatui sekin hallituspuolueiden edustajien vaaankieliasemassa olleisiin ääniin koska ei siis nähty että tämä säästö on järkevä

hallituspuolueiden edustajat ovat perustelleet esitystään myös sillä että nyt kunnille annetaan itsehallinnon nojalla lisää mahdollisuuksia päättää omista palveluistaan

ei tämä ole itsehallinnon lisäämistä vaan vyön kiristämistä joka johtaa kuntien ja kunnissa asuvien ihmisten eriarvoistumiseen kuten jo tehdyistä valtuustojen päätöksistä olemme nähneet

hallituksen päätös romuttaa suuri hyvinvointivaltion saavutus subjektiivinen päivähoito oikeus tulee hankaloittamaan päiväkotien perheiden ja lasten arkea hyvin konkreettisella tasolla kasvattamalla ryhmäkokoja ja tekemällä päiväkotien arjesta sirpaleista

se lisää lasten eriarvoisuutta hankaloittaa perheiden arkea kuormittaa päivähoidon työntekijöitä ja tätä kautta myös lapsia lisää byrokratiaa ja tulee pitkällä aikavälillä taloudellisesti kalliimmaksi kuin nämä säästöt nyt mahdollistavat

edustaja razmyar käytti juuri ennen omaa puheenvuoroani painavan puheenvuoron sivistysvaliokunnan asiantuntijoiden yksituumaisesta tyrmäyksestä hallituksen varhaiskasvatuspolitiikkaa ja tätä lakia kohtaan

no minä olen itse kasvanut sateenkaariperheessä jossa vanhempina on ollut kaksi naista ja minä voisin toki käydä teidän kanssanne täällä pitkäänkin keskustelua lapsen asemasta lapsen oikeuksista lasten tilanteista perheiden tilanteista sellaisissa perheissä joissa on esimerkiksi kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa mutta minä en aio sitä tehdä koska me emme tänään käsittele täällä tasa arvoista avioliittolakia vaan me käsittelemme täällä tähän jo hyväksyttyyn avioliittolakiin liittyviä liitännäislakeja

on käsittämätöntä ettei hallituspuolueiden edustajille asiantuntijoiden kuuleminen näytä olevan juuri minkään arvoinen asia ja täällä salissa on tänäänkin kuultu jopa pilkallisia puheenvuoroja hallituspuolueiden edustajilta asiantuntijakuulemisia kohtaan

tämä on erittäin surullinen päivä meidän lastemme meidän perheidemme kannalta mutta kyllä tämä myös osoittaa jollakin tavalla ongelmia tässä prosessissa jos todella asiantuntijakuulemisilla asiantuntijalausunnoilla ei näyttäisi olevan minkäänlaista arvoa kun me täällä säädämme näin merkittävästä asiasta ja laista

olisi hyvin erikoista jos me emme nytten muuttaisi meidän lainsäädäntöämme yhdenmukaiseksi yhdensuuntaiseksi jo tämän tehdyn lakimuutoksen kanssa

oikeastaan syy siihen minkä takia pyysin tämän puheenvuoron oli vain korjata nämä virheelliset käsitykset mitä tästä keskustelusta ehkä syntyi ensinnäkin siitä mitä me olemme täällä käsittelemässä ja mistä huomenna äänestetään

täällä on muutamassa puheenvuorossa esitetty väite siitä että tämä lainvalmistelu näiden liitännäislakien tai tasa arvoisen avioliittolain osalta olisi ollut hätiköityä ja puutteellista

minulle perinteisiä suomalaisia arvoja ovat tasa arvo yhdenvertaisuus ja ihmisten oikeudet yhdenvertaiset oikeudet ihmisoikeudet

ja sen takia myös tästä näkökulmasta on valtavan tärkeä asia että nyt vihdoin korjaamme näitä ihmisoikeusongelmia joita meillä on ollut meidän lainsäädännössä

sen sijaan siellä todettiin kyllä se että silloin tehtiin iso virhe kun lähdettiin tekemään erillislainsäädäntöä rekisteröidystä parisuhteesta

meille jää vielä näiden jälkeenkin merkittäviä ongelmia joita meidän pitää tarkastella joita meidän pitää korjata sitten muissa lainvalmisteluvaiheissa

mutta ehkä vielä lopuksi haluaisin hälventää ikään kuin tätä uhkakuvaa mitä tässä halutaan muodostaa oikeastaan on haluttu muodostaa koko ajan että ikään kuin tämä nyt muuttaisi ikään kuin tämä nyt murentaisi jonkun perinteisen avioliittokäsityksen instituution tai muun

minun mielestäni nämä lainmuutokset ja tasa arvoinen avioliittolaki joka aikaisemmin on jo hyväksytty vain tunnustavat sen todellisuuden missä ihmiset jo tällä hetkellä elävät

eli nyt ehdotetaan muutettaviksi avioliittolakia rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annettua lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annettua lakia uskonnonvapauslakia ja hedelmöityshoidoista annettua lakia

arvoisa puhemies

kiitoksia teille hyvät edustajat niistä hyvistä puheenvuoroista joita tässä pöntössä on pidetty tänään useampi

ihmiset elävät moninaisissa perheissä monenlaisissa perheissä meitä on kaikenlaisia ihmisiä meitä on erilaisia pareja meillä on erilaisia perheitä

ja on valtavan tärkeä asia että lainsäädäntö huomioi ja tunnustaa nämä erilaiset perheet erilaiset ihmiset erilaiset parisuhteet yhdenvertaisiksi toisiinsa nähden

toivon että tämä sali sitten myös äänestyksessä päätyy sen kaltaisiin ratkaisuihin kuin mitä näissä aikaisemmissa minua ennen olleissa puheenvuoroissa on tuotu esiin mutta pelkään että siinä käy valitettavasti juuri päinvastoin

ehdotetut muutokset ovat seurausta siis seurausta jo vahvistetusta lainmuutoksesta jolla avioliittolain säännökset muutettiin sukupuolineutraaliin muotoon

ajatellaan tilanne joka olisi toistepäin meidän näkökulmastamme

täällä esitetään muun muassa muutettavaksi rekisteröidyn parisuhteen osalta että se ilmoituksella voidaan muuttaa avioliitoksi

otetaan nyt kuviteltu tilanne että suomi olisi sotatilassa täällä olisi konflikti kriisejä väkivaltaa kuolemaa joka puolella vihollisia joita on hirveän hankala tunnistaa ja joita on erilaisia on vaikea määritellä mihin ryhmään kuuluisi mikä on oikea puoli otetaan tällainen tilanne ja kuviteltu ajatus siitä missä tilassa tämä maa olisi

tämä on järkevää ihan vain siitäkin syystä että meidän viranomaisilla olisi aika ongelmallista käsitellä sellaista tilannetta että jokainen solmittaisiin avioliitoksi erikseen